samassa yhteydessä on aikaisempien puheenvuorojen tapaan todettava että eropalvelut kunnissa vaihtelevat suomessa merkittävästi ja ovat monessa kaupungissa täysin riittämättömät

esimerkiksi lapsi ja nuorisotyöhön erikoistuvalla sosionomilla on useita harjoitteluita suoritettavanaan ja pienituloisen opiskelijan taloudellista tilannetta ei saa kohtuuttomasti enää rasittaa

sovittelua kaivataan jo paljon varhaisemmassa vaiheessa ja ratkaisun löytyminen heti eron alkuvaiheessa olisi koko perheen kannalta inhimillisempääkin

suuntauksena voi myös olla se että vanhemmat hakeutuvat jatkossa suoraan tuomioistuimiin saadakseen sovittelua riitaansa

lapsen etu on vanhempien keskinäinen sopu

ensiksi haluan todeta tähän edustaja kiurun listaan että tänään täällä salissa on lähetekeskustelussa käsittelyssä yksi lakialoite joka puuttuu myös lastensuojelun sosiaalityöntekijän mahdollisuuksiin saada tarvittavaa tietoa lasten tilaa selvitettäessä

toivon että tämä huomioitaisiin ministeritkin huomioisivat tämän aloitteen vaikkei se hallitusohjelmassa olekaan mainittuna

on erittäin tärkeää että puhumme lastensuojelun toimivuudesta mutta kyllä meidän kaikkien päättäjien niin täällä salissa kuin koko suomessa on katsottava myös peiliin

jos mietimme kahta täälläkin salissa esille noussutta asiaa niin toinen on lapsen kuulemisen tarve mikä monessa puheenvuorossa on nostettu ihan syystäkin esiin

arvoisa puhemies

jotta sosiaalityöntekijä todella voisi selvittää lapsen tilannetta ja kuulla häntä tulee hänen ensin pystyä luomaan turvallinen ja luottamuksellinen suhde lapseen

nyt jää vielä sellainen kuva että kokoomuksella on tässä asiassa erilaiset tavoitteet ja että neuvotteluissa on sovittu tästä valinnanvapaudesta jotain sellaista mikä vielä on jatkotoimien ja jatkoneuvottelujen varassa ja se on kyllä hyvin pelottava asia

paljon jääkin nyt sitten teidän ministereiden varaan että pidätte kiinni tästä koska selvästi teillä hallituksen sisällä on nyt vielä asiassa keskenänne sopimisen varaa

toivon että tutustutte sisältöihin ennen kuin esitätte tällaisia asioita koska tällaiset lausunnothan saavat koko sosiaalipuolen aivan sekaisin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se ote ei edes saa jäädä työnantajalle vaan palautuu takaisin tälle henkilölle jonka rikosrekisteriotteesta on kysymys

arvoisa puhemies

alkoholiveron korotus on ehkäpä niitä helpoimpia päätöksiä joita kansanedustaja työssään voi kohdata veronkorotukset kun yleensä ovat vaikeita päätöksiä

jotta erilaisia myyntikanavia voitaisiin kohdella verotuksessa tasavertaisesti apteekkimaksulakia haluttiin muuttaa siten ettei apteekkimaksua määrättäessä huomioida nikotiinikor vaushoitovalmisteiden myynnistä tulevaa liikevaihtoa

sen vuoksi täällä nostin esille esimerkiksi nämä opiskelijat jotka tekevät harjoitteluja lapsi ja nuorisotyössä opiskeluaikanaan käyvät useassa eri harjoittelussa

alkoholi ei ole kenellekään välttämättömyys ja sen kulutusta voi suurin osa meistä säädellä itse eri lailla kuin esimerkiksi välttämättömien hyödykkeiden kuten ruuan kulutusta

arvoisa puhemies

heille opiskelijoille tämä pieneltä tuntuva summa on kuitenkin iso menoerä ja tulee olemaan toistuva menoerä koko opiskelujen ajan

vakiintunut viranomaiskäytäntö on ollut että nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen itsehoitovalmisteiden kauppa ei ole apteekkimaksun alaista liikevaihtoa mutta laki halutaan tällä muutoksella nyt yksiselitteisesti vastaamaan jo vuosien käytäntöä

valtion on pidettävä huoli siitä etteivät toimimattomat liikenneyhteydet tai huonokuntoinen tieverkko edesauta teollisuuspakoa suomesta

alkoholismi ja alkoholin suurkulutus on paljon monimutkaisempi ongelma jonka ratkaisemiseen vaaditaan monia muita toimia sitä meidän ei pidä unohtaa

tämä on esimerkki siitä että silloin kun huomataan ettei laki jollain tavalla toimikaan täysin kuten on tarkoitettu tai vastaa käytäntöä toimitaan mahdollisimman ripeästi asian korjaamiseksi

rauman kaupunki on tehnyt paljon työtä jotta esimerkiksi stxn telakan lopettamispäätöksen myötä voitaisiin löytää korvaavia työpaikkoja ja kasvua alueelle ja koko seudulle

lain ja käytännön on aina kuljettava

yleiskeskustelu on päätteitä

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön

arvoisa puhemies

ymmärrän niitä perheitä jotka nyt tuskailevat sen tunteen kanssa että vaihtoehtoja ei ole mikäli toinen perheessä tienaa enemmän kuin toinen ja lapsia haluttaisiin kotona kasvattaa

tämän keskustelun ja tämän vaihtoehdottomuuden tunteen sijaan haluaisin perheille kertoa joustavasta hoitorahasta konkreettisella esimerkillä

perhe voisi valita että puoliso työskentelee silloin kun isä on kotona jolloin lapsien ei tarvitsisi olla hoidossa vaan lapsia voitaisiin hoitaa kotona

vaihtoehtoja siis löytyy me emme vielä osaa tarkalleen edes ymmärtää mitä vaihtoehtoja joustava hoitoraha tuo tullessaan ja perheille tulee mahdollisuus sekä pitää huolta taloudestaan että hoitaa lapsia kotona

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa omassa lausunnossaan että se pitää myönteisenä ja tärkeänä selvittää makeis ja jäätelöveron korvaamista sokeriverolla

sokerin verottaminen esimerkiksi makeisten ja tupakan tapaan antaa kuitenkin väistämättä kansalaisille mielikuvan terveydelle haitallisen tuotteen käytöstä

arvoisa puhemies

jos syön joka aamu aamupuuroni marjoilla joiden päälle laitan teelusikallisen sokeria teen ravintosuositusten mukaan terveyteni kannalta hyvän valinnan

itse ajattelen niin että en ota sitä millään tavalla moitteena vaan tässä on kelan valtuuston syytä katsoa peiliin

täytyy myöntää että en itsekään uutena kelan valtuutettuna ole ollut tyytyväinen tähän toimintakertomukseen ja siihen tapaan jolla me toimintakertomusta ehkä kasaamme

valiokunnan lausunnon mukaan ilmeisesti aamupuuro sokerilusikallisella höystettynä tai kotona leivottu pulla on terveytemme kannalta haitallista

kiinnitän huomiota siihen että valtuutettujen tehtävänä on valvoa kansaneläkelaitoksen hallintoa ja toimintaa ottaen muun ohella huomioon laitoksen palveluiden laadun ja saatavuuden ja tässä aivan varmasti valtuustona meillä on parannettavaa mutta sen tuomisessa myös tänne eduskuntaan ja tiedoksi saattamisessa tänne eduskuntaan meillä on erityisesti opiksi otettavaa

sokeri on puhdas ja alkuperäinen luonnontuote

sokeria syödessämme tiedämme mitä syömme

kun haluamme verotuksenkin kautta ohjata kansalaisia terveyden kannalta parempaan kulutukseen niin haluammeko todella ohjata ihmisiä käyttämään luonnontuotteen sijaan keinotekoisia tuotteita

vierastin vähän esitykseen jäävää pätevyysvaatimusta muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto koska katson että nimenomaisesti tähän tehtävään vaaditaan joko psykologin lastenpsykiatrian erikoislääkärin tai sosiaalityöntekijän koulutus jonka lisäksi tehtävään pitää saada vielä täydennys ja lisäkoulutusta ja pitää olla kokemusta työskentelystä eroperheiden kanssa

yhdyn kelan valtuuston puheenjohtajaan siinä että seuraavana vuonna kun asiaa käsittelemme tilanteen täytyy olla toisin

voisiko kuitenkin olla niin että itse sokeri ei ole haitallista mutta huonon ruokavalion sisältämän sokerin liikakäyttö sen sijaan on

valtio tarvitsee talouttaan tasapainottaakseen myös lisätuloja

haluaisin kuitenkin huomauttaa että koulutukseen esimerkiksi sosiaalityöntekijän koulutukseen hakee valtaosaltaan naisia

toivon kuitenkin ettemme harhaudu ajattelemaan verotuksen olevan ainoa toimenpide jolla terveyttä voidaan edistää

valintaprosessissa keskeistä minusta on henkilön pätevyys ei niinkään sukupuoli sillä pätevä työntekijä ymmärtää lapsen tarpeen sekä äitiin että isään

välillä minusta tuntuu minäkin itse tasa arvon vahvana puolestapuhujana että me keskitymme ehkä liikaa tasa arvokysymykseen kun kyseessä pitäisi olla erityisesti se lapsen etu

meidän tulisi myös luottaa nykyistä enemmän erityisesti oikeuslaitoksen tasapuolisuuteen mutta myös esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoon siinä että he ymmärtävät äidin ja isän molempien merkityksen lapselle

on tärkeää että lapsi pääsee ilmaisemaan ajatuksiaan ja sen takia kuuleminen on tärkeää mutta päätöstä ei missään nimessä saa laittaa lapsen tehtäväksi

arvoisa puhemies

sen takia pidänkin hyvänä että erikseen selvitetään kokonaisuudessaan lasten kuulemista ja tämän lisätyöryhmän pohjalta voimme sitten tarkentaa ohjeita lapsen kuulemisessa

kuten edustaja mäkisalo ropponenkin aloitti minäkin aloitan sillä että tämä on nyt hyvä esimerkki yhteisestä sopimisesta jolla saadaan aikaiseksi iso ja vaikea päätös joka itse asiassa on muhinut täällä jo useamman eduskuntakauden ylikin ja jolla on kuitenkin merkittävä vaikutus kestävyysvajeeseen

tästä isosta kuvasta huolimatta minulle on ollut henkilökohtaisesti vaikeinta eläkeiän nostossa erityisesti se että olen nähnyt niin monta fyysisen ja raskaan työn uuvuttamaa että heiltä en ole voinut vaatia enää yhtään lisää työvuosia

no tässä uudessa laissa on nyt työuraeläke jolla sitten halutaan tähän asiaan etsiä ratkaisuja

lisäksi oikeastaan se oma iso huoleni on se että tästä ei nyt sitten saa tulla uutta järjestelmää jossa vakuutuslääkäreiden käsiin jää tämä soveltamiskäytännön linjaaminen varsinkin jos se tarkoittaa enemmän järjestelmän puolustamista kuin sen yksilön tilanteen ja tarpeiden todellisuutta

se vahvistaa biologisen isän asemaa adoptioprosessissa koska pyrkimyksenä on selvittää lapsen isän henkilöllisyys ja vahvistaa isyys ennen adoptiota

laki turvaa adoptiolapsen oikeuden pitää yhteyttä aikaisempaan vanhempaansa lapsen niin halutessa tai sen ollessa lapsen edun mukaista

adoptoitu lapsi tarvitsisikin paljon tiiviimpää ja pitkäkestoisempaa tukea kuin tämä laki edellyttää jotta osaisi rakentaa itselleen eheää identiteettiä

kotimaisissa vauva adoptioissa vauva sijoitetaan usein ensin hoitoperheeseen kahdeksi kuukaudeksi ja vasta biologisen vanhemman harkinta ajan päätyttyä adoptioperheeseen

jos lapsen edun näkökulmasta tätä asiaa tarkastellaan niin eikö vauvalla olisi oikeus päästä suoraan adoptioperheeseen mikäli se arvioidaan kyseisen lapsen edun mukaiseksi

mielestäni on hyvin perusteltua ja erittäin tärkeää että adoptiolapselle etsitään kotia joka säilyy ehjänä sillä erotilanteet ovat jo kertaalleen hylätyksi tulleelle lapselle vaikeita

se että vuoden naimisissa olleen pariskunnan suhde luokitellaan laissa pysyvämmäksi suhteeksi kuin kymmenen vuotta avoliitossa eläneen pariskunnan suhde on tosielämää yksinkertaistavaa

se taas että tätä lakia käsiteltäessä ei ole edes arvioitu rekisteröidyssä parisuhteessa elävien mahdollisuutta adoptiovanhemmuuteen on epäjohdonmukaista

arvoisa puhemies

lopuksi haluan todeta että adoptiolainsäädännön tulee turvata lapselle oikeus sekä biologisiin että adoptiovanhempiin ja oikeus riittävään tukeen aikuiseksi kasvaessa